siinä missä eun pakotteet on kohdistettu venäjän talouden strategisesti tärkeisiin sektoreihin osuvat venäjän pakotteet kuluttajatuotteisiin ja venäläisiin kuluttajiin

me unohdamme ehkä hivenen helpostikin että pohjoismaat ovat meille taloudellisesti erittäin merkittäviä kumppaneita

totta kai diplomatiassa on tietyt pelisäännöt

samanaikaisesti valtio varautuu kaivostoiminnan hallittuun sulkemiseen ja keskustelujen jatkamiseen yksityisen rahoituksen hankkimiseksi talvivaaraan

eun kauppakomissaari karel de guchtin ja usan kauppaedustaja mike fromanin helmikuisessa tapaamisessa arvioitiin ensimmäisten kierrosten kokemuksia muun muassa markkinoillepääsyssä ja sääntelyssä

arvoisa herra puhemies

taistelijoiden ja aseiden virrat venäjän alueelta itä ukrainaan ovat yhä kasvaneet

samaan aikaan välttämättömien sopeutustoimien ohella hallitus on tukenut ja tukee kotimaista kysyntää sekä vahvistaa talouden pidemmän aikavälin kasvuedellytyksiä kilpailukykyä ja siten työllisyyttä

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

ilmoitetaan sulkemisprosessista ja samalla jatketaan keskusteluja haetaan yksityistä rahoitusta matkan varrella

tämä kuuluu kerta kaikkiaan hyviin diplomaattisiin pelisääntöihin

venäjä on ulottanut sotilaallisia toimia myös ukrainan puolelle

mehän kävimme hyvän keskustelun tiistaina kahdesta kokonaisuudesta ensimmäinen harmaa talous ja toinen verovälttely ja siinä keskustelussa me kävimme seikkaperäisesti läpi ne toimet joita hallitus on tehnyt ja tekee

jos eun taisteluosastot lähetetään valmiusvuoron aikana operaatioon tulee tästä tietenkin lisäkustannuksia

jos sallitte niin nostaisin esille kolme kokonaisuutta ihmisoikeuspolitiikasta ja nimenomaan ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä

sanoisimme näin että ihmisoikeusjärjestelmä on viime vuosina vahvistunut niiden kysymysten osalta joihin suomi on kiinnittänyt erityistä huomiota ja nostan esille tästä kolme esimerkkiä

jos ulkomainen sijoituspalvelun tarjoaja ei toimi suomen arvo osuusjärjestelmässä hallintarekisteröinnin kielto ulottuu huonosti ulkomaille

elokuuta järjestetyssä kokouksessaan nämä tapahtumat ja antoi komissiolle sekä ulkosuhdehallinnolle toimeksiannon valmistella uusia venäjään kohdistuvia pakotetoimia

nämä kaksi eivät ole sitovia jäsenmaille

arvoisa puhemies

käydään tänään keskustelu jossa etsitään yhdessä rohkeasti eteenpäin katsoen ratkaisuja koko suomen parhaaksi

ensin muutaman yleisen huomion esittäisin sen jälkeen sisältöhuomioita eräisiin suosituksiin ja lopuksi tietoa meidän jatkoprosessistamme

en niitä tässä vaiheessa toista mutta harmaan talouden puolella josta myös vastaa sisäministeri orpo on kuusi toimenpidettä ja sitten veron kiertämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun kohdalla myös kuusi toimenpidettä

tässä hallituksen esityksessä ei ehdoteta muutettavan sijoituspalveluiden tarjoamista koskevaa sääntelyä koska emme voi kansallisella lainsäädännöllä asettaa eu sääntelylle lisärajoituksia

ensimmäinen on vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevä yleissopimus ja sen lisäpöytäkirja toinen ykn yleiskokouksen hyväksymä julistus alkuperäiskansojen oikeuksista ja kolmas viime syksynä hyväksytty taloudellisia sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevä yleissopimus lisäpöytäkirjoineen

hallitus tekee kaikkensa neuvotteluprosessin avoimuuden eteen

on kuitenkin syytä korostaa että on erittäin epätodennäköistä että kahta taisteluosastoa käytetään samaan aikaan

arvoisa puhemies

hallituksen kasvupaketin tarkoituksena on vahvistaa ostovoimaa sekä jouduttaa julkisia investointeja joilla on suuri merkitys pidemmän aikavälin kasvupotentiaalille

arvoisa herra puhemies

avoimuus ja vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa edistävät hyvän lopputuloksen saavuttamista ja ehkäisevät väärinkäsitysten leviämistä

tämä on sentyyppinen kysymys että hallitus ei lähde julkisesti arvioimaan yksittäisen yrityksen toimintaa tuolla tarkkuudella tässä vaiheessa

ensimmäisenä muutama yleinen huomio uavn mietinnöstä ja niistä valituista painopisteistä

suomen uuteen nousuun saaminen edellyttää lisää työtä lisää tekoja ja lisää yhteen hiileen puhaltamista

euroopan unioni ei käy venäjän kanssa kauppasotaa

eli vaikka nousevat talousmahdit ovat toki erittäin tärkeitä kasvumarkkinoita mikä myös erinäisillä vienninedistämismatkoilla on huomattu faktakiikareista näkyy vahva pohjoismainen merkitys kansainvälisen kauppamme kannalta

myöhemmin hallitus tuo eduskunnan käsittelyyn myös isoja uudistuksia muun muassa paikallisen sopimisen edistämiseksi sekä työvoimahallinnon kokonaisuuden uudistamiseksi

uavn mietintö on kattava ja sisältää monia erinomaisia suosituksia jotka tullaan huomioimaan selonteon täytäntöönpanossa ja seuraavan selonteon valmistelussa

monet kauppaneuvotteluihin liittyvistä huolista ovat varsin samanlaisia atlantin molemmin puolin

myös mahdollisten tulevien pakotepäätösten kiristävien tai keventävien tulee perustua vain siihen toimiiko venäjä ukrainan kriisin lieventämiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tiivistäen vielä ydinkohdat

lopuksi arvoisa herra puhemies suomalaisten joukkojen osallistuminen eun taisteluosastojen valmiusvuoroon on merkittävä osa suomen tukea eun kriisinhallintaan

omaishoidon ja perhehoidon edellytyksien parantaminen ja hoitomuodon lisääntyminen korvaa muuta ympärivuorokautista hoitoa mikä taas vähentää kustannuksia

yhdysvalloissa emmitään esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden sisällyttämistä sopimukseen sillä eun sääntelyä pidetään liian löysänä

jos me katsomme sitten niitä eri ihmisoikeustoimijoita joita me käytämme ja joissa me toimimme niin voisi ottaa jokaisen organisaation erikseen ensimmäisenä euroopan unionin

tämä on päälinjoiltaan hyvä kokonaisuus ilmastopolitiikkaan kustannustehokkuuden ja euroopan kilpailukyvyn kannalta

olemme samaa mieltä siitä että toiminnan perimmäisenä tavoitteena tulee olla maailman ihmisoikeustilanteen parantaminen

arvoisa rouva puhemies

kyse on merkittävästä positiivisesta signaalista mutta se ei siis yksin olennaisesti muuta suomen talouskehityksen suurta kuvaa

kiitos